edustaja rajamäen iltarukous puiden pituudesta on ihan paikallaan ja itse myöskin valiokunnassa pidin kannattavaa puheenvuoroa siitä

siinä mielessä rajamäen esitys olisi paikallaan ja toivottavasti metsälakia vielä tulevaisuudessa uudistetaan siihen suuntaan että taimikoilta vaaditaan suurempaa keskipituutta

se on myöskin kestävää kehitystä

olisin kysynyt ministeriltä onko ministeri tai ministeriö ajatellut keinoja millä maataloustuottajalle saataisiin suurempi osuus myytävän ruuan hinnasta

koska toisaalta näyttää koko ajan olevan jatkuvia paineita laskea tukia suomessa ja myöskin eusta tulee tukienlaskupaineita niin jollain tavalla tätä viljelijän osuutta alkutuottajana pitäisi pystyä lisäämään ja se koskee varmaan kaikkia tuotannonaloja yhtä lailla

toimiiko edustuksellinen demokratia silloin kun pitää keskustella ja sen jälkeen äänestää asiasta jonka perehtymiseen ei anneta riittävästi aikaa ja joka on laadultaan niin monimutkaista talousjuridiikkaa että oikein harmittaa kuinka hallitus on ottamassa miljardien riskiä kannettavakseen

hallituksessa näkyy vielä elävän käsitys ettei kyseessä ole pankkituki vaikka papereissa lukee että tuki menee suoraan pankeille tämä siksi etteivät eu valtiot olisi niin sidottuja pankkiensa tukemiseen kuin nykyisin

ilmeisesti ei

onko sosialidemokraattien mielestä todellinen sijoittajavastuu sitä että espanjan pankkien velkakirjoihin sijoittaneet piensijoittajat menettävät osuutensa koska sijoittivat niin sanottuihin juniorilainoihin mutta ne joiden olisi pitänyt kantaa todellinen riski pelastetaan nyt valtiovarainministeriön avokätisellä solidaarisuudella

tämä menoerä tuntuu tavallisen veronmaksajan kukkarossa

arvostettu taloustutkija nouriel roubini on todennut että suomelle taloudellisesti paras vaihtoehto olisi erota eurosta

tukipaketteja tulee ja menee

kallista on aika kun keinot ovat tällaiset

arvoisa puhemies

kansainvälinen valuuttarahasto imf on kehottanut jäsenmaita leikkaamaan korkojaan

tämä varmasti lämmittää meitä suomalaisia myös sisäpoliittisesti kun julkishallinnoltaan kuralla oleva valtio voi pitää alhaisempaa verokantaa kuin kotimaa

luottoluokittajat ovat laskeneet espanjan luottoluokituksen jo bbbhen syynä pankkituesta aiheutuvan julkisen velan kasvu vaikea tilanne lainamarkkinoilla ja taantuva talous

jos espanjan valtiolla olisi käytössään oikea verokanta niin ehkä he voisivat itse pelastaa pankkinsa

sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen välttämättömyydestä puhutaan paljon mutta tässä hallituksen esityksessä sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta käytetään lähinnä vipuvartena kuntaliitosten aikaansaamiseksi

toimiva sosiaali ja terveydenhuoltojärjestelmä on elintärkeä osa yhteiskuntaamme eikä sitä saa romuttaa suurkuntahankkeen vallan uudelleenjaon tai mahdollisten palveluiden yksityistämispyrkimysten takia

arvoisa puhemies

peruspalvelujen laatu ja oikea aikaisuus palvelun laadun parantaminen on otettava paremmin huomioon

hallituksen esityksestä erva alueille on kaavailtu päätös ja koordinaatiovaltaa mutta tarkempia määrittelyjä vallan laajuudesta ei ole annettu

arvoisa puhemies

rahoitusjärjestelmä tulee selvittää sillä se vaikuttaa oleellisesti muun muassa palvelun järjestäjän taloudelliseen kantokykyyn

herra puhemies

sopimuksen tavoitteena on turvata koko euroalueen vakautta perustamalla kansainvälinen rahoituslaitos jonka jäseniä ovat kaikki euroalueeseen kuuluvat maat

jo noin neljä vuotta jatkunut talous ja velkakriisi sai alkunsa usasta jossa matala korkotaso ja huono sääntely kiihdyttivät asuntokauppaa ja nostivat asuntojen arvoa

asuntojen hintojen käännyttyä laskuun ongelmat levisivät nopeasti pankkisektoreille ja investointipankki lehman brothersin konkurssi oli seurauksena

eurovaltioista ensin kreikka sen jälkeen irlanti ja portugali ajautuivat vakavaan velkakriisiin joka pakotti euromaat ryhtymään poikkeuksellisiin toimenpiteisiin

kreikalle myönnetty kahdenvälinen laina euroopan rahoitusvakausmekanismi ervm ja euroopan rahoitusvakausväline ervv

euroopan vakausmekanismi jota nyt tehdään on pysyvä kriisinhallintaväline jonka tehtävä on turvata koko euroalueen vakautta antamalla tukea euromaille markkinoilta hankituilla varoilla

tätä kriisin kehitystä kuvaa se että jo kesken vakausmekanismin suunnittelun summaa on jouduttu kasvattamaan

evmn on tarkoitus aloittaa toimintansa heinäkuun alussa ja korvata nykyiset välineet eli euroopan rahoitusvakausväline ja euroopan ra hoituksenvakautusmekanismi

valitettavasti nyt näyttää siltä että kriisi paisuu niin nopeasti että tämä mekanismi ei enää riitä silloin kun tämä laki ja väline on valmis

kysyisinkin että uskooko

vuosien varrella suomen kemianteollisuus on jo muuttanut ulkomaille ja viime vuosina metsäteollisuudellemme on käynyt osin samoin

varsinais suomen ely keskus on myöntänyt kahdeksi vuodeksi avustusta ja myös liedon kunta osallistuu hankkeen tukemiseen materiaaliapuna

aloitteen ympäristövaikutukset saaristomeren ja itämeren veden laatuun ovat merkittäviä koska alueen purot ja joet laskevat savijoen kautta aurajokeen ja siitä edelleen mereen

nyt on mahdollisuus vaikuttaa paikallisesti merkittävään ympäristönsuojelukohteeseen sen sijaan että kävisimme anekauppaa päästöoikeuksilla

rakennuksena lyökin pooki on hyvin erikoinen sillä siinä on suomen ainut lyijykatto ja kolminkertainen seinärakenne

sallimmeko tietoisesti tämän arvokkaan merimerkin tuhoutumisen

korostan että tämäntyyppisiä majakoita on ainoastaan yksi kappale jäljellä

lähes sata puheenvuoroa on käytetty ja ainakin sama määrä vastauspuheenvuoroja päälle

minulle on kuitenkin ensimmäisen kauden kansanedustajana jäänyt epäselväksi millä ilmaveivillä ja minkälaisiin tuottaviin töihin hallitus aikoo nämä nuoret ja muut työttömät työllistää

kansanedustajia neljästä eri puolueesta on allekirjoittanut aloitteen

kyse ei ole niin suuresta summasta että sillä olisi ratkaisevaa vaikutusta valtiontalouteen mutta säilytetty historia jää elämään

onko hallitus huomannut että maailmalla koko ajan kuolee lapsia nälkään

tämä tulee toteutumaan monina toimenpiteitä jotka tuottavat lisää työttömiä ja kiihdyttävät maamme laajan maaseudun autioitumista

uusi hallitus on heti hallituskauden alussa tärvännyt nykyisiä ja tulevia verovaroja miljardien edestä heikosti asiansa hoitaneiden lämpimien eu maiden tukemiseen

työväestömme saa tehdä tulevaisuudessa tuhansia työvuosia näiden menojen korvaamiseksi jos vain hallitus löytää jotain riittävän tuottavaa työtä jota suomalainenkin työmies voi tehdä tuottavasti

tukiin käytetyillä verovaroilla olisi voitu korjata eläkkeiden leikattua indeksiä parantaa omaishoidon tukia työterveydenhuoltoa ja luoda nuorille töitä

edustaja östman totesi päivällä että työpaikat syntyvät yrityksissä

hän kuitenkin jätti kertomatta missä yrityksissä

perussuomalaisena olen sitä mieltä että verovaroista maksettavat yritystuet on suunnattava pienehköille suomalaisille pk yrityksille suomen työttömien nuorten ja työttömien työllistämiseen

tällä tavalla lisätään suomen yrityssektorin elinvoimaisuutta ja varmistetaan myös palkoista ja yrityksiltä kertyvien verotulojen jääminen suomen kansantaloutta parantamaan

hallituksen toimet eivät tule velanotolla ja pienellä perusturvan parantamisella hyväksyttäviksi

hallituspuolueiden pitäisikin nyt miettiä yhteistuumin mistä ja miltä aloilta on mahdollisuus löytää tervettä yritystoimintaa jossa suomen nuoret ja työttömät voidaan työllistää kannattavasti

jotta tästä ahdingosta noustaan odotamme konkreettisia keinoja

edustaja tynkkynen poissa edustaja ruohonen lerner poissa perustaja ja oskari

edustaja virolainen

edustaja jungner

poissa edustaja salonen

edustaja saarinen

edustaja nylund

edustaja kaataa ja

edustaja eerola

edustajaa vehkaperä hallitukselta

arvoisa puhemies

siksi pyydänkin kansanedustajia ottamaan huomioon huomisessa äänestyksessä seuraavat kolme hanketta tosin en ensimmäisen kauden kansanedustajana tiedä meneekö tämä liian yksityiskohtaiseksi

tietä käyttävät muun muassa mynämäen kivikylän asukkaat asioidessaan kunnan keskustassa sekä ihalaisten koulun ja sen läheisyydessä toimivan ryhmäperhepäiväkodin käyttäjät

alueellinen ympäristökeskus on linjannut että liikenneturvallisuuden selkeäksi parantamiseksi tarvitaan myös kevyen liikenteen väylä

herra puhemies

arvoisa puhemies

täytyy sanoa että varsinkin alkuillasta tässä budjettikäsittelyssä tuli aika usein hallituspuolueitten taholta semmoista puhetta että kaikki olemme vastuussa tästä kehityksestä mutta jos tarkkaan katsotaan niin perussuomalaiset ei ole ollut hallituksessa ollenkaan puolueena ehkä joskus smpn aikoina

arvoisa puhemies

jokohan olisi raukkalantien kunnostusvuoro

tyypillistä eulle on että sen olemassaolosta johtuva lainsäädäntö heikentää mahdollisuuksia työllistää suomalaiset työttömät

onko mitenkään autuaaksi tekevää että siirretään pääkaupunkiseudulle ihmisiä tuolta ympäri suomen

nythän tässä kuntaosuuksien uudistuksessa myöskin varsinais suomi on ollut suuri kärsijä ja muutkin maaseutualueet ja sieltä on niin kuin haravoitu sitä rahaa tähän pääkaupunkiseudulle että saadaan täällä sitten ne työttömäksi jääneet ihmiset ja tänne myöskin ulkomailta muuttaneet jollain tavalla elätettyä

eun vapaasta työvoiman liikkuvuudesta seuraa että meidän pitäisi työllistää kaikki eun työttömät jos haluamme poistaa työttömyyden maastamme kokonaan

ilmeisesti edustaja kanerva on kuitenkin unohtanut aktivoida hyvän esityksensä koska sitä ei näy äänestyslistalla

selonteon mukaan unionin toiminnan keskeisimpiä kehittämisalueita ovat unionin arvojen ja sääntöjen kunnioittaminen talous ja rahaliiton vahvistaminen kilpailukyvyn kasvun ja työllisyyden sekä sosiaalisen ulottuvuuden parantaminen yhteisen energiapolitiikan kehittäminen ilmastonmuutoksen torjuminen henkilöiden vapaan liikkuvuuden edistäminen unionin ulkoisen toiminnan vahvistaminen sekä unionin laajentuminen

sekin on herättänyt hirveää huomiota tässä ja se ettei voida alentaa niitä ja ei voida niistä eu maksuista ja muista tinkiä

eikä suomi ole voinut niistä hakea helpotuksiakaan vaikka nyt ruotsia myöten vissiin on tullut semmoisia esityksiä että halutaan jäsenmaksualennusta ja varmaan se suomenkin hallituksen edessä on

arvoisa puhemies

viime aikoina talous ja rahaliiton vahvistaminen ja eteläisten jäsenmaiden pankkien pönkittämisen tarve ovat esimerkkejä eu hallinnon toimimattomuudesta

suurten eun ulkopuolisten maiden jättäydyttyä pois eun ajamasta ilmastonsuojeluohjelmasta vesittyvät ohjelman tavoitteet ja se saattaa mukana olevat eu maat epäedulliseen kilpailuasemaan globaaleilla maailmanmarkkinoilla

henkilöiden vapaan liikkuvuuden edistäminen unionin ulkoisen toiminnan vahvistaminen sekä unionin laajentuminen tuovat mukanaan työllisyyttä ja kansantaloutta rasittavat haasteensa

arvoisa puhemies

eu maiden kriisit ovat kasvattaneet jäsenmaiden näkemyseroja ja lisänneet kansalaisten kriittisyyttä euroopan integraatiota kohtaan ja joidenkin jäsenmaiden sitoutuminen euroopan integraatioon on heikentynyt

arvoisa puhemies